mutta tämä oli mielestäni juuri sellainen asia mihin tuossa edustaja harakka viittasi edellä että miksi niin jääräpäisesti täytyi sitä ajaa miksi täytyi äänestää sen puolesta jo miksi täytyi käyttää täällä

onko tässä nyt sellainen tilanne että kun ne on kokoomuslainen ministeri antanut ja ensimmäiset versiot jotkut muut ministerit niin te ette halua ottaa niitä siitä syystä käyttöön

miten te voitte olettaa että potilas voisi tietää tai te itsekään tietäisitte mikä niistä kolmesta paikasta on kaikkein paras vaihtoehto koska on erikoistuneita lääkäreitä

etten ymmärrä meillä ole vaihtoehtoja talous vaatii tätä velkaannummeeni poispäin nyt me huomasimme että ei se nyt ihan näin mene koska kaikki ymmärtävät että myös talouspoliittisesti hyvin epäviisasta leikata kaikkein pienituloistenkin ihmisten

minä en ole kuullut kertaakaan teidän puheenvuorojanne laatusuosituksista jotka ovat tosiaan tutkijat kehittäjät kehitelleet ilman että niissä on ollut mitään poliittista

sillä me haluamme varmistaa laatua

jos me nyt laittaisimme potilaan soittelemaan sairaanhoitopiirihin ja kilauttelemahan sinne että mistä saisi hoitoa niin se nyt vasta kummallista olisi

enso myös inhimillisesti todella todella

ja nyt sanon sen mikä on tärkeää myös tähän loppuaja the arvoisat edustajakollegat huonoja päätöksiä voi aina perua ja kutuumeläkkeensaajista on todella iso valuvikanyt hallituksen

yhteiskuntasopimuksen vastapainoksi onkin edettävä harppauksin myöskin samapalkkaisuudessa työn ja perhe elämän paremmassa yhteensovittamisessa ja työelämän turvan parantamisessa

miksi te haluatte tehdä ikään perustuvan lain

tiusaselle

hoitotakuun täsmentäminen aivan niin viime kaudella olimme molemmat oppositiossa ja vastalauseen teimme siihen kohtaan ja nyt se korjattiin

kolmannen sektorin roolista kiitos siitä kysymyksestä olen samaa mieltä että on todella tärkeää ottaa kolmas sektori mukaan tähän

akaan penttiläkin mainitsi tästä monikanavaselvityksestä että se on luvattu tehdä ja se kyllä tehdään ja meiltä stmstä tulee ihan oma rahoitusmalli kyllä tarjolle seuraavia hallitusneuvotteluja varten

valuvian tähän

tätä verotus pysyy tasa arvoisia palkansaajan etenijät ja myös kevenee eli eläkkeistä jää enemmän käteen sosialidemokraattisessa vaihtoehdossa se on tärkeä asia ostovoiman takia ja siksi että eläkkeensaajista on pidettävä hyvää huolta ja jan toimintaa ja curry asemansa tässä yhteiskunnan tulee armosta ei tehdä niinku

lopulta on niin että työllisyyden paraneminen ja talouden kuntoon laittaminen ovat yhdessä kestävin tapa vaalia oikeudenmukaisuutta ja pitää huolta ihmisistä

kotikuntalaki on se joka tuottaa

valinnanvapaus koskee ainoastaan julkista sektoria ei yksityistä sektoria ja se onkin tietysti hyvä kysymys että ei kuntien pitäisi ulkoistaa minnekään sellaisia asioita jotka kuuluvat niiden perustoimintoihin

elikkä siitä syystä tämä väittämä että kun nyt pelätään joittenkin laitosten alasajoa mutta kyllä valinnanvapaus koskee siis vain julkista sektoria

on todella ikävällä tavalla vaalilupauksia pettäen eriarvoistetaanta verotusta ja siksi paikat olette viime perjantaina äänestäneet verolakienyhteisö kun on tämä meidän esityksemme kaikki hallituspuolueet

arvoisa puhemies

myös tässä keskustelussa keskustan tavoite koko suomen asuttuna pitämisestä on noussut kritiikin kohteeksi niin kuin se tekee aina tasaisin väliajoin

niin tulee vielä ponsia tulee vielä mahdollisuuksia joulukuussa kun hyväksymme budjetin tulemme äänestämään ponnesta joka velvoittaa tämän suuren vääryyden korjaamiseen me emme tule lopettamaan tätä puhetta me tulemme käyttämään täällä puheenvuoron puheenvuoron perään kunnes hallitus perääntyy tästä

olemme aina kannattaneet hajauttamista keskittämisen sijaan

jos he ovat töissä ja he saavat siitä palkan eli he ovat palkallisessa työssä niin heidät kyllä luetaan mutta jos he ovat harjoittelijoina eli kouluun liittyvällä käytännön harjoittelujaksolla niin heitä ei lueta

olen itse hyvin tarkkaan seurannut tätä keskustelua ja tätä valmistelua

meillähän on päivystyskeskukset joihin keskitetään päivystystä ja ensiarvoisen tärkeää on se että sairaankuljetus ja ensihoito sujuvat hyvin ja potilaan hoito turvallisesti se siirtokuljetus myöskin koska on pidemmät välimatkat

mutta kyllä on nyt tarkoitus se että tässä nimenomaan muuttuu ainoastaan se että koordinaatiovastuu ja järjestymisvastuu menee kunnilta sairaanhoitopiireille juuri tästä syystä että on näitä päivystyskeskuksia ja päivystystä keskitetään

kokkolassa on kotihoitoa niukasti suhteessa laatusuosituksiin omaishoitoa ja tehostettua palveluasumista enemmän kuin suositeltu laitoshoitoa suositeltu määrä

keskittymisen väitetään olevan luonnonlaki

kyllähän eli tänäänoin kuopiosta pitää istunnon ja jopa

koko suomea pystytään kehittämään jos vain tahtoa on

hyvä kokkola

kiitoksia näistä kommenteista

eduskunnalle jonka mukaan eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavat osuman lämmitys vesi ja kunnossapitokustannukset keskimääräiset asumismenot sekä asumismenojen enimmäismäärät pidettäisiin vuonna kaksituhattakuusitoista samoina kuin tänä vuonna

väätäinen ei sairaankuljetus

sehän kuulostaa hienolta samoina kuin tänä vuonna ja sehän tarkoittaa eläkeläisten asumistuen leikkausta koska tämä enimmäismeno tarkoittaa sitä että vaikka asumismenot

mielestäni oli hienoa keskustelussa kuulla se että te olette oivaltanut sen myöskin mikä on tosi tärkeää että terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien tehtävä ja se on strategisessa suunnittelussa ja niin edelleen

vaikka siellä lääkevahinkovakuutuspooli on hylännyt tässä vaiheessa ne hakemukset pooli kuitenkin ottaa ne tietenkin sitten uudelleen käsittelyyn että siitä voitte olla aivan varmoja

juotuaan vuokrien

ja että se on tällaista moniammatillista työtä

ja kaikista näistä mainituista tekijöistä niin siitä huolimatta eläkeläisten asumistuki ei reagoi tähän väliin itse asiassa hallitus on sittenkin tekemässä tämän päivän päätöksellään leikkauksen eläkeläisten asumistukeen ei tosin niin suurta ei niin suurta kuin mitä osaa kysyä onko mutta liikaa se joka tapaukse pitää tätä hämmästyttävänä eduskunnan

katsokaa lääkäriliiton sivuilta nyt se heidän vastineensa että he kertovat ja siinäkin he kertovat näin että stm on tarkentanut

kaiken kaikkiaan terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyrkii tämän kevään aikana tuottamaan lisää tietoa näistä yhteyksistä mahdollisiin muihin sairauksiin

täällä tuli tästä järjestämisestä hyvin paljon keskustelua

vielä sairaankuljetuksesta sanon että nythän me teemme myös asetusta tästä palvelutasopäätöksestä eli me sillä luomme eräänlaiset kriteerit siitä mitä sen pitää olla mitä palvelutasopäätöksessä pitää olla ja se kyllä tulee varmasti auttamaan yksityisiä sairaankuljetusorganisaatioita

tässä on paljon sellaisia asioita joita pitää tutkia joita kannattaa tutkia vastaisuuden varalle koska on se hyvin merkillistä että meillä on erilaisia maita jotka samaa rokotetta käyttivät mutta sairaus ei kuitenkaan kaikissa puhjennut

me haluamme kaikin voimin että eläkkeellä olevat lääkärit voivat harjoittaa omaa ammattitaitoaan

puhemies ja minusta reilua eduskunnan edessä että kuutosviikkoasiatoimija on ollut tosi ikävää olemme saaneet hetken iloita siitä että eläkeläisiä voit kohdella kuitenkin asiallisella tavalla näin

haluan nyt kuitenkin muistuttaa sellaisen asian että siinä tilanteessa kun maailman terveysjärjestö julkisti pandemian ja me tiedämme että se on sellainen virus joka tappaa nimenomaan nuoria ja joka kerkesi tappaa jo suomessakin nuoria ennen ei niinkään saati

siitä me saamme lisää tietoa ja on kivaa että on täällä jo sitten ilmoittauduttu siihen

ei todella

mehän olemme tehneet ihan kaikkemme että kela tekee selainta ja meillä on yrityksiä jotka ovat halukkaita tekemään näitä edullisia selainpohjaisia järjestelmiä

kannatan lämpimästi ehdotettuja muutoksia mutta toisaalta mietin miksi tämä laki rajataan ainoastaan suurimpiin kaupunkeihin

ei ihan aidosti iloissaan että sosiaalinen oikeudenmukaisuus kuitenkin toteutuu

fi pitää kuin saatiin rokotetta niin järkyttävä kuin tämä tapaus onkin niin pitää aina muistaa sitten sekin missä tilanteessa tehtiin ne päätökset siinä ei oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa ollut

mutta terveydenhuoltolaki on hyvä

kilyton oli tosi hämmästytä varten päivä uutisoi

sitten pitää muistaa myöskin se että silloin kun rokote ostettiin kun sopimus tehtiin niin rokotetta ei vielä ollut edes olemassa ei missään maailmassa koska sitä alettiin vasta sen jälkeen tehdä

emusta on reilua korjata sitä että vaikeita jos oppositio koskevan erehtymätön olemme tämän päivän tiedotuksen varassa ylitys täytyy todeta että jo nyt pitäs herätä siihen ettei palkansaajia ja eläkeläisiin voi kohdella iltavalossa pitkäaikainen suomen linja ja sosialidemokraatit olemme pitäneet siitä kiinni ja eläkeläisiä ja palkansaajia pitää kohdella sammaltavalla ja ihmettelemme miksi muilla olisi varaa toimia eri tavalla emu miestä haittaavaa epäoikeudenmukaisesti käskyt

esimerkiksi kaakkois suomessa lappeenrannassa monet rakennushankkeet ovat niin sanotusti pitkässä varressa ja erilaiset selvitykset viivästyttävät hankkeita useillakin vuosilla

no ei ollut mitään rokotetta siinä vaiheessa koko maailmassa

näkemyseroja voi olla esimerkiksi ely keskuksen ja kunnan kaavoittajien välillä

olisi tietysti ollut hyvä että ministeri olisi ollut esittelemässä asiaa ja kertonut millaisia kokemuksia nykyisestä kokeilusta on saatu

ja rouva puhemies

käsittelyssä olevan hallituksen esityksen laiksi lääkelain muuttamisesta tavoitteena on toimeenpanna euroopan unionin uudet säännökset lääketurvatoiminnasta

kyllä nyt huoli kasvoi tässä ja muutama minuuttia

tavoitteenahan on parantaa talouskasvun edellytyksiä lisäämällä kasvukeskuksiin asuntotarjontaa ja edistää asumisen kohtuuhintaisuuden toteutumista

asia on peruttu niin että sitten on löytynyt huolestuttava tieto ja batistalle hieman närkästynyt jos tämä tieto pitää paikkansa tilan kylä on kyseessä se että täällä tämmöinen asia on sitten se sillon täytyy tulla kertomaan eduskunnalle että sen sijaan olemme tekemässä näin joka osaltaan sitten kuitenkin leikkaa eläkkeensaajilta ministerien tänään paikalla kertomassa että saisimme tietää mikä tämä tila

tällä hallituksen esityksellä ollaan siis jatkamassa kevennettyjen rakentamis ja kaavamääräysten kokeilusta annettua lakia viidellä vuodella

arvoisa puhemies

me kuulimme juuri äsken esittelijä hallitus on tänään tehnyt päätöksiä testin toisella kädellä heikentävät eläkkeensaajien asemaa sillä onhan se pitäisi olla keskustelussa täällä eduskunnassa meillä myös tämän asian ja minä kyllä haluan tähän selvitystä ja vesa totean että että jos joku hallituspuolueen jäsen

arvoisa puhemies

uuteen lääketurvatoimintaa koskevaan lukuun siirrettäisiin myös joitakin lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen määräyksissä olevia säännöksiä

nythän on meillä perustettu siihenkin kyllä selkeyttävä työryhmä ja ensi keväänä meillä näitä asiakasmaksulinjauksia palveluasumiseen on tulossa

ja ja se että me teemme nyt kun me olemme haravoineet kaiken sen miten tähän on vuosien varrella otettu kantaa me teemme vielä yhden selvityksen siitä mitkä ovat mahdollisuudet viedä tätä eteenpäin

kaavoitus tehdään pitkäjänteisesti ja sen tarkoituksena on tehdä asumisen liikenteen elinkeinoelämän ja luonnon kannalta tasapainoisia maankäyttösuunnitelmia

asia